sitten mitä tulee kaiken kaikkiaan yleisradion toimintakykyyn ja tähän kysymykseen myös indeksitarkastuksesta ja sen jäädyttämisestä niin kyllä kun taloutta joudutaan rankalla kädellä tasapainottamaan pidän siinä mielessä hallituksen linjausta oikeana että kyllä siinä yleisradionkin täytyy samalla pöydällä silloin olla

itse ajattelen niin että tuo sunnuntain vakautuspaketti on kyllä mekanismiltaan parempi kuin tällainen kahdenvälinen suora lainaraha sillä se perustuu juuri siihen mitä itse asiassa silloin viime viikon keskustelussa esimerkiksi itse peräänkuulutin eli mieluummin valtion takauksia kuin suoraa lainarahaa valtioiden kesken

tämä on yksi hyvä esimerkki tai huono esimerkki siitä minkälaista lain valmistelun taso valitettavasti voi olla

niille henkilöille jotka näistä muualla sijaitsevista automaattisen liikennevalvonnan keskuksista lakkautettavista keskuksista jäävät sitten vaille sitä työtä kaikille osoitetaan poliisin hallinnonalalla uusia tehtäviä joten työttömäksi ei sieltä kukaan jää

olen tyytyväinen siitä että myös puhemiehistön taholta on tullut toiveita että lain valmistelua jo ministeriöissä ryhdyttäisiin paremmin hoitamaan

sosiaali ja terveyspalvelujen parantamista ei tule nähdä jakopolitiikkana vaan investointina kansalaisten hyvinvointiin terveyteen ja työkykyyn ja siten myös panostuksena talouskasvuun

uusintahakemus jossa ei ole esitetty uusia asian ratkaisemiseen vaikuttavia perusteita maahan jäämiselle jätettäisiin jatkossa tutkimatta

siellä on joukossa uusia tehokkaita lääkkeitä jotka saattavat olla melko laajassakin käytössä ainakin ulkomailla ja korvattuina monissa maissa saamatta kuitenkaan korvattavuutta suomessa

tarkastusvaliokuntahan todellakin totesi että pelkästään näiden kosteus ja homevaurioiden terveyshaittavaikutukset

vaikka onnistuisimme pidentämään työuria lisäämään työvuosia ja työn tuottavuutta niin kyllä silti suuret paineet kohdistuvat verotuksen kiristämiseen tavalla tai toisella ja kristillisdemokraatit ovat valmiita tällaiseen pohdintaan

siinä on tapahtunut jonkun verran laskua ja edelleenkin pyritään nopeuttamaan tuota keskimääräistä käsittelyaikaa ihan sillä tavalla että kehitetään tuota puhuttelua viranomaisyhteistyötä parannetaan viranomaiset toimivat enemmän yhteen sekä maahanmuuttoviranomaiset rajavartiolaitos että poliisi

me esitämme että lisäajan voittamiseksi ottaisimme lisävelkaa kreikan tukemiseksi vain sen määrän jolla pärjätään tämän vuoden tämä toinen ja kolmas kvartaali ja muistutan että joudumme itse ottamaan velkaa jotta voimme tukea kreikkaa tässä tilanteessa

ennen tutkimattajättämispäätöksen tekemistä maahanmuuttoviraston on jatkossakin selvitettävä ettei hakemus sisällä uusia perusteita

on hyvin ymmärrettävää että potilaat ovat hämmennyksissään tästä tilanteesta ja kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa

äitiys ja isyys ovat hyvin perustavanlaatuisia oikeudellista ja sosiaalista todellisuutta hahmottavia käsitteitä

pääministeri vanhanen ehdotti kaikkein korkeimpien ansio ja pääomatulojen verotuksen kiristämistä määräaikaisesti esimerkiksi viideksi vuodeksi sotakorvausten hengessä

uusintahakemusten jättämistä rajoitettaisiin myös siten että toisen uusintahakemuksen siis hakijan jättämä kolmas peräkkäinen turvata

tilanne on myös hyvin kiusallinen lääkärille koska hän tietää että tälle potilaalle esimerkiksi tästä diabeteslääkkeestä tai tästä syöpälääkkeestä olisi todella apua mutta jos potilas on vähävarainen niin sitä ei sitten oikein tohdi edes kunnolla esitellä vaan joudutaan turvautumaan heikkotehoisempiin hoitoihin

tämä lakialoite kuntotarkastajien pätevyydestä on kyllä mielestäni sellainen joka on syytä valiokunnassa ottaa vakavasti ja myös tarkastusvaliokunnan mietinnön huomiot todellakin ovat samansuuntaiset

tämä ehdotus on kyllä hyvä mutta kyllä se merkitsisi melkoista poukkoilua veropolitiikassa sillä tämän ja viime vaalikauden niin sanottu liikkumavara on kohdistettu pitkälti juuri noille ryhmille tuloveronkevennyksiin

en tämän toisen turvapaikkahakemus jättäminen ei estä ensimmäiseen uusintahakemukseen tehdyn lainvoimaisen käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa eli menettely tältä osin tehostuu

toki täytyy se huomata että tämä lakialoite käytännössä tarkoittaisi rakennusalalla sääntelyn lisäämistä ja nyt kun eletään tätä normien purun aikakautta niin voi olla että hallituksen sisältäkään ei ehkä tälle ihan varauksetonta kannatusta tulisi

niillähän on tavoiteltu ostovoiman kasvattamista ja finanssikriisin puhjettua talouden elvyttämistä mutta ostovoimaa olisi voinut tukea myös peruspalveluja ja perusturvaa parantamalla

kyllä kilpailukyvystä vaikka meidät nyt toiseksi parhaaksi maaksi noteerattiinkin tulisi myös suomessa kantaa huolta ja ajattelen että olisi tärkeintä että jokaisessa euroopan unionin maassa panostettaisiin juuri siihen oman maan kilpailukykyyn tälläkin hetkellä

arvoisa puhemies

esimerkiksi tietyistä diabeteslääkkeistä tiedetään että yhteiskuntakin saisi enemmän kustannushyötyä jos lääkettä saisivat kaikki ne potilaat joille sen lääkkeen tiedetään tehoavan

maatalousyrittäjät ovat valitettavasti olleet työuupumustilastojen kärkipäässä ammattinimikkeiden ja ammattiryhmien joukossa ja sen vuoksi pidän myös tätä lakiesitystä erittäin kannatettavana ja sosiaali ja terveysvaliokunnassa tätä varsin yksimielisesti vietiin eteenpäin

poliisin olisi jatkossa odotettava hallinto oikeuden ratkaisua täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan hakemukseen ennen maasta poistamisen täytäntöönpanoa

mielestäni on ollut tärkeää se että tätä keskustelua on nyt saatu käydä sillä kyllä hallituksen taholta tulleet lausunnot ovat olleet aika sekavia ja keskenään myös ristiriitaisia jo pelkästään yhden puolueen keskustan eri ministerien lausunnot tämän vakausrahaston kasvattamisen suhteen ja myös pääministerin omat lausunnot ovat jääneet epäselviksi

ja sitten täytyy muistaa että niille lapsille joiden vanhemmat työn opiskelun tai jonkun muun syyn takia sitten tarvitsevat sitä kokopäiväistä hoitoa sekin taataan tässä

jos vielä sen verran totean että tulokset ovat parantuneet näissä uudistetuissa suuremmissa hätäkeskuksissa eli puheluihin vastaaminen on nopeutunut

käytännössä näin on toimittu poliisin ohjeistuksen perusteella nykyisinkin aivan harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta

velan ottaminen euroalueen poliittisen arvovallan tukemiseksi niin kuin totesin pienessä määrin voi olla välttämätöntä tässä tilanteessa mutta kyllä se lykkää ongelmat tuonnemmaksi eikä ole suinkaan myöskään paras keino kilpailukyvyn kohentamiseen ja varmistamiseen

ongelmaksi on todellakin tullut se että joko näitä kielteisiä päätöksiä tulee hintalautakunnasta helposti tai sitten yritykset vetäytyvät kokonaan ei sitä niistä korvaushakemuksista

mielestäni tältä osin tämä esitys on erinomainen

pidän erittäin tärkeänä sitä että voimme käydä nyt keskustelua maataloudesta tämän kristillisdemokraattien aloitteesta tehdyn välikysymyksen pohjalta

sen vuoksi toivon että tähänkin ongelmaan vakavalla mielellä paneudutaan tämän lakialoitteen myötä

vanhasen hallitus ja tätä aloitetta tukevat tahot ovat lähteneet rohkealle tielle muuttamaan ihmisyytemme keskeisimpiä käsitteitä joiden pohjana ja perustana on itse luonnon todellisuus

marjaana koskinen esitti tästä vastalauseen jossa hän vastustaa nimenomaan turkistuottajien lomituspalveluita ja tuossa vastalauseessaan hän hämmästelee sitä että hallitus jossa vihreät ovat mukana hallituspuolueena esittää turkistarhauksen aseman parantamista

vakauspaketin ja kreikka lainan myötä ovat todellakin nousseet vaatimukset kansallisen budjettivallan kaventamiseksi eun talousvallan ja valvonnan hyväksi

on aivan eri asia todeta että suomi on torjunut ehdotukset lainatakuiden kasvattamisesta kuin se että suomi ei ole sitoutunut vakausvälineiden takuiden kasvattamiseen

tämän lakiesityksen taustalla näkyy ideologinen tavoite sukupuolineutraalista vanhemmuudesta vaikka juuri äitiys ja isyys ovat itsessään syvästi sukupuolittuneita

suomen maatalous on viime vuosina ajautunut kriisiin johtuen tuottajahintojen laskusta venäjän asettamista tuontikielloista huonoista sääolosuhteista ja tukimaksujen viivästymisestä

suomen kannalta on kyllä huono asia jos tässä mennään liian pitkälle koska olemme kuitenkin hoitaneet asiamme hyvin ja rehellisesti eikä ole hyvä että menettäisimme omaa päätösvaltaa oman verotuksemme ja budjettimme määräämisestä

mielestäni todellakin sairausvakuutuslakia tulisi muuttaa niin että korvattavuus voitaisiin ottaa myös viranomaisen toimesta kaikissa tapauksissa niin peruskorvattavuuden kuin erityiskorvattavuuden osalta käsittelyyn jos lääke tiedetään kustannustehokkaaksi

arvoisa puhemies

tänään täällä on nyt siteerattu valtiovarainministeri jyrki kataisen lausuntoja ja hän on myös uutisten mukaan todennut että on upea tilanne että nyt kaikki voivat ottaa näihin takuisiin kantaa koska niitä ei tarvitse siis tätä sopimusta takausvastuiden kasvattamisesta hyväksyä ennen vaaleja vaan se voi jäädä nyt ikään kuin vaalikeskustelujen varaan ja sen vuoksi kyllä toivoisin että myös hallituspuolueiden edustajat selkeästi kantansa lausuisivat

marjaana koskisen kannanottoa sillä kyllähän turkistarhaajien vuosilomaoikeuden ja lomituspalvelujärjestelmäoikeuden parantamisella on merkityksensä myös turkiseläinten hyvinvoinnin kannalta

täällä on joissakin puheenvuoroissa muistutettu että tämä keskustelu koskettaa kipeästi montaa ihmistä ehkä tässäkin salissa

vahvin perustelu tämän lakiesityksen hylkäämiseksi mielestäni on se että esitys todellakin muuttaa perustavasti äitiyden ja isyyden käsitteitä

tukipäätökseen osallistumisen motiiviksi euroalueen syvenevän integraation varjeleminen on huono asia

toden totta aihe koskettaa paljon laajempaa joukkoa kuin usein ajattelemme johtuen siitä että abortti on aika vaiettu aihe

mutta kyllä mielestäni vääryyttä tälle asialle tekee näin yksioikoisesti sitoa tätä eläkeratkaisua eläkeiän korottamista tähän kansaneläkemaksun poistamiseen

kustannustehokkuuden olennainen osa on luonnollisesti valmisteen hinta joka viranomaisen toimesta aloitetussa käsittelyssä sitten määritettäisiin neuvotellen lääkeyrityksen kanssa

mitä paremmin turkistarhaajat itse jaksavat työssään niin sitä paremmin he myös varmasti jaksavat pitää huolta turkiseläinten hyvinvoinnista

tällä hetkellä pahimmat talousongelmat ovat sikatiloilla ja sellaisilla maitotiloilla jotka ovat investoineet velkarahalla

siitä hyvin vähän uskalletaan keskustella mutta aborttilain säätämisestä lähtien on suomessa tehty yli puoli miljoonaa raskaudenkeskeytystä

tätä ehdotusta ei ole annettu yksipuolisesti sanellen vaan kyllähän tämä jos mikä on tullut ihan kolmikantaisen sopimisen pohjalta

mikäli nykykehitys jatkuu yhä useampi maatalousyrittäjä luopuu toiminnasta eivätkä uudet sukupolvet enää ole valmiita jatkamaan perhetilojen toimintaa

tavoitteena oli edetä samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistamisesta hedelmöityshoitojen hyväksymisen kautta ensin perheen sisäiseen ja sitten ulkoiseen adoptioon minkä jälkeen sitten voitaisiin toteuttaa tuo sukupuolineutraali avioliitto

kristillisdemokraatit ottavat tässä keskustelussa ponsiesityksen myötä selkeän kannan eli pontemme kuuluu että hallitus ei osallistu väliaikaisen tukijärjestelmän muuttamiseen niin että suomen vastuut muiden euromaiden sitoumuksista kasvaisivat

mutta siitä olen kyllä samaa mieltä kanssanne että ehdottomasti tässä yhteydessä olisi pitänyt saada selvyys myös tästä rahoituksesta näiden verojen korotusten suhteen

keskuudessamme on satojatuhansia naisia jotka ovat omassa kehossaan kokeneet abortin saman verran näiden lasten isiä ja kymmeniätuhansia abortteihin osallistuneita terveydenhuollon ammattihenkilöitä joten mistään marginaaliasiasta ei todellakaan ole kysymys

maaliskuun alussa tuhannet maanviljelijät satoine traktoreineen valtasivat helsingin kadut

sen vuoksi myös omassa vastalauseessani tein tähän liittyvän ponnen vaikka olenkin tämän kelamaksun keventämisen hyväksymässä

lisäksi jokaisen askeleen välttämättömyyttä on aina perusteltu sillä edellisellä askeleella eli virallistetun parisuhdelain puolesta äänestäessään useat kansanedustajat kertoivat hyväksyvänsä esityksen vain sillä edellytyksellä että se ei tule koskemaan lapsia että se koskee vain tuota pariskuntaa

kun täällä on siteerattu eduskunnan vanhoja pöytäkirjoja ja myös kirjeitä joita on saatu niin haluan vielä itsekin lukea kirjeen jonka eräs kätilö on nimenomaisesti halunnut tuoda kansanedustajien tietoon

naisparien hedelmöityshoito oikeutta vaadittiin siksi että meillä on jo virallistettuja pareja jotka toivovat lasta ja nyt perheen sisäinen adoptio katsotaan välttämättömäksi koska muun muassa naisparit voivat jo nyt hankkia yhdessä hedelmöityshoidolla lapsen jolla ei ole juridista isää

hallitusohjelman mukaan maatalouden kannattavuutta parannetaan tukien ennakkomaksatuksilla lainoituksen keinoin alentamalla tuotantokustannuksia sekä purkamalla normeja

tämän kirjeen on kirjoittanut kätilö joka aikoinaan valmistui unelma ammattiinsa mutta ei ole enää pystynyt jatkamaan työssään jossa hän koki että joutuu toimimaan vastoin vakaumustaan

lainoituksen sijaan pankit ovat lyöneet ovensa kiinni maatalousyrittäjien nenän edestä ja normien purun sijaan byrokratia on edelleen varsin raskasta

arvoisa puhemies

tämän esityksen mukaan perheen sisäinen adoptio rekisteröityjen parien perheissä voisi koskea sekä parisuhteen toisen osapuolen biologista lasta että hänen adoptiolastaan

valtioneuvosto käsittelee lähiaikoina hakemusta jossa pyydetään suostumusta maakaasuputkiston rakentamiseen suomenlahden pohjaan maamme talousvyöhykkeelle

sen vuoksi tähän välikysymykseen opposition järeimpään keinoon päädyttiin yhdessä vihreiden vasemmistoliiton ja rkpn kanssa

rekisteröidyn parisuhteen osapuoli voi puolestaan yksin ottaa ottolapsen mikä taas ei ole avioliitossa olevalle mahdollista

synnytys käynnistettiin emättimeen laitettavilla tableteilla

suomalaisen maatalouden alasajon sijaan tarvitaan nyt päämäärätietoisia toimia joilla turvataan maatalouden toimintaedellytykset

vaikka rekisteröity pari ei voi yhdessä siis suoraan adoptoida lasta parisuhteen toinen osapuoli voi ensin yksin adoptoida lapsen ja sen jälkeen tuo toinen osapuoli voi adoptoida lapsen sisäisen adoption kautta

suomessa on tulevaisuudessakin oltava mahdollista tienata elantonsa maanviljelyllä ja suomalaisilla on jatkossakin oltava mahdollisuus syödä puhdasta kotimaisten tuottajien tuottamaa lähiruokaa

merkittävän energiaväylän luomisella suomen talousvyöhykkeelle on vaikutuksia niin hyvässä kuin pahassa myös ulko ja turvallisuuspoliittiseen asetelmaan

näitä keissejä on useita mutta ehkä se viimeisin jonka pohjalta ryhdyin tätä lakialoitetta miettimään oli nimenomaan nämä uudet lääkkeet joita on kehitetty kakkostyypin diabeteksen hoitoon joilla on saatu erittäin hyviä tuloksia näissä vaikeissa kakkostyypin diabeteksen tapauksissa ja joita tarvitaan erityisesti sellaisten henkilöiden kohdalla jotka esimerkiksi ammattinsa puolesta eivät voi käyttää näitä vanhoja lääkityksiä esimerkiksi autonkuljettajat ja niin edelleen

toisin kävi vauva syntyi työvuoroni aikana ja kaikkien kauhuksi elävänä

väitän että tässä prosessissa ei pohjimmiltaan ole kysymys lapsen oikeuksista vaan aikuisten poliittisesta tavoitteesta rinnastaa juuri tuo samaa sukupuolta oleva suhde miehen ja naisen muodostamaan avioliittoon

ihan tähän viimeiseen kysymykseen vastaan että siltä osin tämä parantaa oikeusturvaa että jatkossa lakiin kirjataan se että poliisin on odotettava hallinto oikeuden ratkaisua täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan hakemukseen ennen kuin tämä maasta poistaminen pannaan täytäntöön

ruotsissa on käyty tästä keskustelua ja eilen tutkija dosentti arto luukkanen vaati avointa keskustelua ennen muuta eduskunnassa tästä perspektiivistä

kävin viereisessä huoneessa olevalta lastenlääkäriltä kysymässä mitä teemme elvytämmekö kun vauva onkin hengissä ja taistelee elämästään

tavoitteena tulee myös olla että elintarvikeketju on merkittävä työllistäjä tuotantoketjun kaikissa vaiheissa

avioliittoon rinnastettu parisuhde on jo muuttanut käsitystä perheestä ja vanhemmuudesta ja tämä näkyy käytetyssä sanastossa

aikooko hallitus antaa eduskunnalle itämeren kaasuputkihankkeesta selonteon jossa voitaisiin huomioida nämä laajemmatkin poliittiset näkökulmat ennen päätöksen tekemistä

ruuasta saadun hinnan tulisi jakautua oikeudenmukaisesti kaupan elintarviketeollisuuden ja alkutuotannon kesken

muun muassa tässä hallituksen esityksessä tai vaikkapa edellisen puhujan puheenvuorossa lapsen äidin naiskumppania tai lapsen isän mieskumppania on alettu nimittää vanhemmaksi vaikka hän ei ole biologisessa eikä juridisessa mielessä vanhempi

tälläkin hetkellä pääsääntöisesti on näin menetelty ihan poliisin ohjeistuksen perusteella mutta nyt tämä kirjattaisiin lain tasolle

sanoin että olin omin käsin tappanut ihmisen enkä tulisi sitä enää koskaan tekemään uudelleen

maatalousyrittäjät tarvitsevat vähemmän sääntelyä ja byrokratiaa parempia tieverkkoja ja tietoliikenneyhteyksiä

sitten tästä turvapaikan myöntämisestä

näitten lääkkeitten kohdalla hintalautakunta on tehnyt hylkäävän päätöksen koska se on pitänyt näitä lääkeyritysten määrittämiä hintatasoja liian korkeana

kävin tapahtumaa purkamassa työpsykologin vastaanotolla useaan otteeseen

meillähän sekä ulkomaalaislaki että ne kansainväliset sopimukset joihin olemme sitoutuneet kieltävät henkilön palauttamisen sellaisiin olosuhteisiin joissa hän voi joutua hengenvaaraan

en ollenkaan väitä että hintalautakunta olisi korruptoitunut mutta ongelmana on tietysti se että jos ei päästä sopuun siitä hinnasta lääkeyrityksen kanssa niin tämän nykyisen lainsäädännön valossa hintalautakunta jää aika aseettomaksi jos sillä ei ole mahdollisuutta oma aloitteisesti ottaa käsittelyyn näiden lääkkeiden korvattavuuksia

mielestäni näissä tapauksissa parempi käsite olisi nimenomaan tuo huoltaja kuin vanhempi

tässä suhteessa joudumme luottamaan siihen viranomaisten tekemään arvioon ihan maatiedon perusteella joka maahanmuuttovirastossa on sen alueen turvallisuudesta ja niitten olosuhteiden turvallisuudesta joihin henkilöä oltaisiin palauttamassa

on myös lapsen kannalta rehellisempää että hän vaikkapa päiväkotiin mennessään voi kertoa että hänellä on äiti ja sitten hänellä on huoltaja vaikka tiina ja sitten hänellä on vielä isä jonka nimeä hän ei tiedä mutta joka on antanut hänelle elämän sen sijaan että hänellä on kaksi äitiä

vaikka eulla on yhteinen maatalouspolitiikka sillä ei ole yhteistä ruokaturvaa ja kotimainen ruuantuotanto on edelleen tärkeää paitsi laadun ja turvallisuuden näkökulmasta myös huoltovarmuuden ylläpitämiseksi

kuitenkin hoitohenkilökunta on tilanteessa jossa heitä voidaan pakottaa osallistumaan omin käsin toimintaan joka on heidän vakaumustaan vastaan oleva konkreettinen elämää ja kuolemaa koskeva teko

vaikka raskaudenkeskeytyksiin osallistuminen on varmasti kaikelle henkilökunnalle raskasta niin on monia jotka niihin haluavat osallistua

sen vuoksi esitän tässä että hakemuksen voi tehdä muukin kuin lääkeyritys eli sosiaali ja terveysministeriö tai hintalautakunta itse voi ottaa käsiteltäväksi tämän korvattavuuden

arvoisa puhemies

viime kädessä asian ratkaisee sitten oikeuslaitos ja korkeimmassa hallinto oikeudessa voidaan viime kädessä ratkaista se onko henkilön turvallista palata sinne kotimaahan onko hänellä vaarana joutua vainon uhriksi

näillä perusteilla kannatan edustaja peter östmanin epäluottamuslause esitystä

siinä kovasti piilouduttiin tämän juridiikan taakse kun suomalaiset hallituspuolueiden europarlamentaarikot hiljattain vaativat että tässä yhteydessä pitäisi venäjältä edellyttää tämän ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen ratifiointia ehtona tälle kaasuputkihankkeen hyväksymiselle

heteroseksuaalisissa uusperheissä elää suuri määrä lapsia joita äidin tai isän uusi puoliso ei ole adoptoinut ja kyllä näistä lapsista silti voidaan yhdessä huolehtia

jos nyt kiteyttää mikä ongelma tässä on niin se on se että tällä hetkellä sosiaali ja terveysministeriön alainen hintalautakunta on meidän lainsäädäntömme vuoksi liikaa lääkeyritysten ikään kuin talutusnuorassa

toivon myös että minun omantunnonvapauttani kunnioitettaisiin

voisin nähdä itseni vielä kätilönä esimerkiksi lapsivuodeosastolla ohjaamassa tuoreita vanhempia varhaisessa vuorovaikutuksessa vauvanhoidossa ja imetyksessä olen niissä hyvä mutta koska en kykene abortteihin ja laki ei vielä tällä hetkellä turvaa minulle omantunnonvapautta en voi tehdä kätilön työtä

meillä on parhaillaan myös sisäministeriössä menossa selvitys näiden taistelualueille matkaajien kohdalla olisiko tarpeen myös tätä turvapaikkamenettelyyn liittyvää lainsäädäntöä muuttaa tässä suhteessa jotta esimerkiksi voitaisiin oleskelulupa tai turvapaikka perua nykyistä herkemmin tällaisissa tilanteissa mutta tässä on tietenkin monta muutakin hanketta ja asiaa joilla tähän voidaan vaikuttaa

lapselle on tälläkin hetkellä mahdollisuus määrätä juridinen huoltaja lähipiiristä eli tuomioistuin voi päättää että lapsen huolto uskotaan vanhempien ohella tai sijasta yhdelle tai useammalle henkilölle jonka tai joiden suostumus siihen on eikä tuo huoltajuussuhde pääty avioliiton tai virallistetun parisuhteen purkamiseen jolloin myös erolapsen elämässä tuo huoltaja voi olla mukana

zyskowicz piti kyllä erinomaisen puheenvuoron ja ajattelen samalla tavalla että pyykinpesun aika todellakin viimeistään nyt olisi